minusta on aika uskomatonta että samaan aikaan kun hetemäen työryhmä pohtii sitä miten me poistamme meidän järjestelmästämme verovähennyksiä eli tilkitsemme niitä veropohjaan tehtyjä aukkoja niin hallitus on kuitenkin jälleen kerran tekemässä sulle mulle veropolitiikkaa ja luomassa yhden verovähennyksen lisää

olen hyvin iloinen siitä että edustaja reijonen tukee hallituksen linjaa harmaan talouden torjumiseksi koska se on hyvin tärkeää kansantaloudellisesti mutta myöskin moraalisesti että me tuemme rehellisiä yrittäjiä ja kitkemme harmaata taloutta

uskon siihen että jatkossakin suomi tulee pärjäämään korkealla osaamisella sillä että me olemme edelläkävijöitä tietyillä osa alueilla joista varmaan olemme myöskin opposition kanssa yhtä mieltä liittyvät ne sitten energiateollisuuteen tai cleantechiin tai myöskin biotalouteen

meidän pitää olla askeleen muita edellä mutta samaan aikaan kun me olemme luomassa edellytyksiä talouden perustan vahvistamiselle talouskasvun vahvistamiselle meidän täytyy hyväksyä myöskin se että me elämme tällä hetkellä yli varojemme ja sen takia me joudumme tekemään myöskin veronkorotuksia ja menosäästöjä

ja edustaja pekkarinen kyllä se vain niin on että kun minä olin oppositiojohtaja kyllä me lähdimme siitä että budjetti aina laaditaan valtiovarainministeriön ennusteen pohjalta

sieltä tulee se perusta ja sen jälkeen lähdetään katsomaan mitä vaihtoehtoja erilaiset poliittiset liikkeet tarjoavat mitkä ovat ikään kuin poliittisten liikkeiden tarjoamat vaihtoehdot tulojen kasvattamiseksi tai menojen kohdentamiseksi mutta se perusta tulee valtiovarainministeriön virkamiesten tekemästä kasvuennusteesta ja sen pohjalle budjetti ja kehys on laadittu ja tullaan tulevaisuudessakin laatimaan

eli näin ollen tuo korotus tulee olemaan kova se on syytä myöntää mutta taustalla ovat siis myöskin edellisen hallituksen tekemät päätökset

sitten olen samaa mieltä siitä minkä edustaja vehviläinen nosti täällä esille että yhtä olennaista kuin kasvun ja työllisyyden vahvistaminen velkaantumisen taittaminen ovat myöskin rakenteelliset uudistukset

siinäkin hallitus on tehnyt paljon

aikataulu on toukokuun loppuun

arvoisa puhemies

kun nämä on saatu maaliin voi sanoa että meillä on selkeä näköala olemassa siitä miten kestävyysvaje tullaan umpeen kuromaan mutta keskustelu varmasti tulee jatkumaan

nyt on kysymys siitä että tässä suhdannetilanteessa kaikkea päätöksentekoa pitäisi katsoa työllisyysnäkökulmasta minkälaisia työllisyysvaikutuksia sillä on mutta myös sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmasta

ja tämä esitys ei paranna kumpaakaan näistä sillä ei ole työllisyysvaikutuksia mutta se ei ole myöskään sosiaalisesti oikeudenmukainen koska niillä pienituloisilla ihmisillä ei ole varaa tehdä tämän kaltaisia pitkäaikaissäästösopimuksia

on totta että kustannukset nousevat ja kuljetusala on yksi sellainen ala jossa siitä totta kai kärsitään

unohdin siinä yhteydessä mainita että käyttövoimavero laskee samassa yhteydessä joten se toki helpottaa dieselin osalta hieman tilannetta

mutta tältä osin kun me teemme talouden sopeuttamistoimia eli me tarvitsemme lisää verotuloja valtiolle niin mitään helppoja ratkaisuja ei ole olemassa

me olemme tottuneet viime vuosina suomessa siihen että meidän pankkimme ovat terveessä kunnossa verrattuna moniin muihin euroopan unionin jäsenmaihin joissa olemme nähneet viime vuosina valitettavasti pankkikriisejä ja ihan varma en ole siitä etteikö näitä kriisejä tulisi vielä lähiaikoina nähdyksi lisää

sen takia suomessa itse asiassa hieman etukenossa päätettiin ottaa käyttöön pankkivero joka tullaan tulevaisuudessa rahastoimaan ja sitä kautta myöskin tällä rahastolla kerätään varoja tilanteeseen jossa suomessa ajauduttaisiin pankkikriisiin ja me joutuisimme myöskin käyttämään veronmaksajien rahaa pankkien pelastamiseen

ruotsissa vakausmaksu on ollut ennen suomea käytössä ja nyt on tarkoitus että muuallakin euroopassa tämän kaltaisella maksulla varauduttaisiin yhdessä tulevia

tämä ilmeisesti on kokoomuksen kanta

me lähdemme siitä että tarvitaan laki tarvitaan laki voimaan mahdollisimman pian jo ensi vuoden alkupuolella ja sitä kautta normeilla turvataan kansalaisille tasavertaiset palvelut

jos te ette eläisi vastakkainasettelun maailmassa niin te olisitte varmasti tarttunut opposition yhteistyötarjouksiin joita teille on tehty useaan otteeseen vuosien aikana mutta te ette ole sitä tehnyt ja se on ollut teidän valintanne

sdp lähtee siitä että verotuksen on perustuttava veronmaksukykyyn

me kannatamme sitä että meillä on ansiotulovero joka on progressiivinen ja me kannatamme myös sitä että pääomatulo muutetaan progressiiviseksi koska verotusta pitää muuttaa enemmän veronmaksukykyyn perustuvaksi toisin kuin hallitus on tekemässä

te kierrätte kuin kissa kuumaa puuroa mutta ette vastaa siihen kysymykseen joka tässä budjetissa on siihen juoneen jota te olette nyt tuomassa suomeen eli tähän tasaveromalliin

vastatkaa

samaan aikaan kun te puhutte täällä että yhteiskunnallista ilmapiiriä myrkytetään te itse täällä lietsotte itsenne kuin jonkinlaisen tunnekuohun valtaan ja puhutte ja lietsotte vastakkainasettelua tähän yhteiskuntaan

ministeri pekkarinen minä vetoan teihin

miksi te annatte tämän valtiovarainministeri kataisen ja kokoomuksen johtaa tätä politiikkaa ja antaa kaikki edut suurituloisille ihmisille ja vähätellä tätä työttömyyden kasvua

tehkää jotain

minulla on suuri ilo kertoa teille ministeri risikko että me olemme äänestäneet kokkolan kaupunginvaltuustossa monena syksynä siitä lisätäänkö lähihoitajia kotipalveluun mutta teidän oma puolueenne kokoomus on valitettavasti vastustanut näissä äänestyksissä henkilöstön lisäämistä

mutta jospa ministerin sana nyt hieman painaisi kokkolalaisten kokoomusvaltuutettujen keskuudessa ja lähettäisitte heille ohjeet että jatkossa he tukevat sosialidemokraattien esitystä

ja mieleeni tulee että liekö sama näiden laatusuositusten kanssa että ehkäpä ne kokoomuslaiset paikalliset kaupunginvaltuutetut eri kunnissa eivät ole kovin innokkaasti teidän suosituksianne noudattamassa

mutta mitä tulee sitten ministeri hyssälän puheenvuoroon niin kyllä minun täytyy sanoa että katsoin kellosta ja ministeri käytti yli puolet puheenvuorostansa siihen että hän haukkui sosialidemokraatteja ja kertoi mitä sosialidemokraatit ovat hallitusvastuussaan tehneet

tästä tulee mieleeni että liekö tämmöinen vastuun pakoilu nyt hieman laajemmaltikin esillä tämän hallituksen toiminnassa että ei haluta kantaa vastuuta kertoa siitä mitä on itse ministerinä tehty ja vastata myös omista teoistaan vaan syytetään edellisiä hallituksia ja se on kyllä minusta erittäin huonoa toimintaa

lintilälle henkilökohtaisesti ja kertoa hänelle kuinka sdp on tehnyt tasapainoisen vaihtoehtoisen luottamusbudjetin

satoselle haluaisin todeta sen että juuri tämän takia kun me elämme epävarmuuden ajassa me emme tiedä mitä tulevaisuus tuo tullessaan niin kansainvälisen talouden kriisien osalta kuin myöskään ikääntymisen haasteen osalta niin meidän pitää tehdä tulevaisuusinvestointeja meidän pitää satsata osaamiseen meidän pitää satsata ihmisten hyvinvointiin palveluihin liikenneinvestointeihin ja sitä tämä hallitus ei tee

aivan lopuksi puhemies on surullista huomata että niin keskustassa kuin kokoomuksessakaan ei kyetä enää unelmoimaan

te olette menettäneet sen taidon unelmoida ja täytyy sanoa että juuri tämä syö ihmisten luottamusta tulevaisuuteen että te ette näe parempaa toivoa tulevaisuudessa

me olemme hallitusohjelmaan kirjanneet että ensisijaista on että tuo vero olisi globaali mutta mikäli me emme siinä onnistu niin olemme valmiita myöskin ottamaan tuon veron euroopan tasolla käyttöön

on hyvin tärkeää tämän talouskriisin keskellä että me kaikin mahdollisin tavoin pyrimme vähentämään keinottelua ja lisäämään rahoitusmarkkinoiden sääntelyä ja tässä juuri rahoitusmarkkinavero on yksi merkittävä tekijä

tulen ensi viikolla matkustamaan euroryhmän kokoukseen ja epäviralliseen ecofin kokoukseen jossa on tarkoitus muun muassa käydä läpi kansainvälisiä rahoitusmarkkinoiden sääntelyasioita

kuten kysyjä tässä totesi hallitus on perustanut erillisen ministerityöryhmän nimenomaan harmaan talouden torjumiseksi ja sen ajatuksena on että me yli ministeriöiden hallinnonalojen pystymme yhdessä koordinoimaan tätä uutta harmaan talouden torjuntaohjelmaa joka on tarkoitus laittaa liikkeelle

muun muassa rakennusalaan liittyvä verotunnistetietoja koskeva lakiesitys on etenemässä ja tältä osin se varmasti eduskunnan

tämä kysymys on loppuun käsitelty tämä kyselytunti on varmasti eduskunnan käsittelyssä hyvinkin pian

se on totta että tämä kriisi on saanut alkunsa ulkomailta mutta kysymys onkin siitä miten tätä kriisiä hoidetaan kotimaassa valtiovallan toimin ja minun täytyy sanoa teille kaikella ystävyydellä ed

rajala että mikäli sdpn vaihtoehto olisi viime syksynä hyväksytty täällä eduskunnassa meillä on kaikki syyt uskoa siihen että tilanne sekä taloudessa että työllisyydessä olisi parempi

arvoisa puhemies

suomen talouden tilanne on hyvin vaikea ja me varmasti kaikki ymmärrämme että säästöjä on tehtävä ja myöskin lisää verotuloja valtiolle on saatava

eli itse asiassa hallitus tekee arvovalinnan jossa autoveroa alennetaan saman verran kuin kehitysyhteistyöstä vähennetään eli kaikista heikoimmassa asemassa olevilta ihmisiltä leikataan

miksi te ette olleet valmiita jaksottamaan näitä leikkauksia niin että ne tulisivat pienemmällä volyymilla voimaan jos ette ole valmiita perumaan näitä leikkauksia kokonaan

hyvä ministeri toivon että ette enää koskaan täällä salissa sano että teidän on pakko leikata kehitysyhteistyöstä kun se ei pidä paikkaansa

te olette päättäneet alentaa autoveroa sen sijaan että olisi pitänyt kehitysitte ja sen sijaan ei olisitte pitäneet kehitysyhteistyömäärärahan ennallaan

annatteko te eduskunnalle luvan etsiä vaihtoehtoisia kohteita budjetista niin että kehitysyhteistyömäärärahaleikkaus olisi ensi vuonna pienempi ja jaksotus olisi toisenlainen

arvoisa puhemies

viivyttelyyn ei ole aikaa tässäkään kysymyksessä ja tästä lisäbudjetista päätettiin heti nimitystä seuraavana päivänä

kolmas perusta on hallituspuolueiden yhteisessä sitoumuksessa siihen että eriarvoisuutta vähennetään ja perusturvaa yhteiskunnassa parannetaan

lisätalousarvio on siis tärkeää antaa nyt jotta työvoimapoliittisen koulutuksen ja palkkatuen sitoumuksia voidaan edelleen tehdä kesän ja syksyn aikana

seuraavan kerran hallitus arvioi työllisyyttä ja kasvua tukevien toimien tarvetta jo syyskuussa jolloin annetaan tämän vuoden kolmas lisäbudjettiesitys

antamalla lisäbudjetin heti ensi töinään hallitus ei jää tuleen makaamaan vaan aloittaa määrätietoisen työn kohti kunnianhimoisen työllisyystavoitteensa

arvoisa puhemies

haluan kuitenkin yhtyä ministeri ihalaisen kiitoksiin siitä vastaanotosta jonka tämä lisätalousarvio tässä eduskuntasalissa on saanut

kuuntelin hyvin huolella jokaisen kansanedustajan puheenvuoron ja kirjasin ylös niitä ajatuksia ja ideoita joita esititte työllisyyden edistämiseksi ja pitkäaikaistyöttömyyden sekä nuorisotyöttömyyden torjumiseksi

oli ilo huomata että kaikista puolueista oppositiosta hallitukseen tämä lisätalousarvio sai tukea ja toivottavasti käsittely myöskin valiokunnassa on samankaltaista

oikeastaan lauri ihalaisen puheenvuoron jälkeen on helppo kommentoida muutamaa asiaa koska hän hyvin ansiokkaasti kävi yksityiskohtaisesti läpi näitä kysymyksiä

paljon on puhuttu tästä aikataulusta siitä olisiko tämä lisätalousarvio pitänyt antaa jo aikaisemmin ja tekikö hallitus nyt oikein kun tämä lisätalousarvio tänne tuotiin

minusta se oli tärkeä poliittinen päätös että hallitus halusi antaa lisätalousarvion eduskuntaan vielä ennen kesälomia

täällä on erityistä kiitosta esitetty hallitusohjelmassa kirjatusta kuntakokeilusta jolla on tarkoitus koota yhteen niitä eri toimijoita jotka ovat omalta osaltaan auttamassa pitkään työttömänä olleiden ihmisten työllistämisessä ja myöskin heidän elämänlaatunsa ja toimintakykynsä parantamisessa

eli tällä kokeilulla on tarkoitus hakea sellaista toimintatapaa ja mallia jolla me pystyi simme pitkään työttömänä olleiden tilannetta nopeasti ja tuloksekkaasti helpottamaan

toinen erityistä huomiota keskustelussa saanut aihe koskee tätä niin sanottua yhteiskuntatakuuta tai nuorisotyöttömyyden nollatoleranssia eli tavoitetta tarjota jokaiselle nuorelle kolmen kuukauden sisään työttömyyden alkamisesta joku paikka yhteiskunnassa

olen tyytyväinen siitä että yli puoluerajojen eduskunnassa kannetaan suurta huolta nuorten syrjäytymisestä ja nuorten työllistymisestä koska me kaikki tiedämme kestävyysvajeen ja siihen liittyvän ikärakenteen muutoshaasteen

tässä mielestäni edustaja tuula väätäinen kiinnitti myöskin hyvin huomiota varhaiseen puuttumiseen jopa siihen että peruskouluvaiheessa nuorten hyvinvointiin pitäisi jo panostaa jotta näitä koulupudokkaita ja sitä kautta nuorisotyöttömiä ei yhteiskuntaan pääsisi syntymään

juuri tästä syystä hallitusohjelmassa on myös erityinen panostus peruskoulun kehittämiseen muun muassa opetusryhmien pienentämiseen ja oppilashuollon parantamiseen

voin nyt jo ilmoittaa eduskunnassa että meillä on suunnitelmissa hallituksen puolelta antaa kolmas lisätalousarvioesitys eduskunnalle syyskuussa joten toimia työllisyyden vahvistamiseksi tullaan jatkossakin tekemään

se on tietenkin välttämätöntäkin koska me elämme tällä hetkellä sellaisessa maailmassa että me emme tiedä mitä huominen tuo tullessaan ja senkin takia on välttämätöntä myöskin varautua siihen että näitä toimia tehdään myöskin heti siinä vaiheessa kun eduskunta palaa kesätauolta sorvin ääreen syyskuussa